ongelmamme on se että verotus on tällä hetkellä jämähtänyt kansallisvaltioiden tasolle samalla kun ongelmat ovat rajat ylittäviä

hallituksen käsitys että tasa arvo on suomessa jo riittävästi toteutunut eikä sitä kohden tarvitse erikseen pyrkiä osoittaa pöyristyttävää tietämättömyyttä tai piittaamattomuutta

vaikka hallitus ei tee sukupuolivaikutusten arviointia hallituksen toimilla on merkittäviä sukupuolivaikutuksia

myös julkisen talouden leikkauksista valtaosa kohdentuu naisvaltaisille aloille

kuten tiedetään kehitysmaat menettävät vuosittain veronkierron vuoksi mittavasti rahaa jonka ne tarvitsisivat hyvinvoinnin turvaamiseen omien maidensa kansalaisille

kuntiin ja niiden tehtäviin kohdistuvat leikkaukset samoin kuin hallituksen uhkaus antaa kunnille vapaat kädet olla noudattamatta osaa nykyisestä peruspalveluita koskevasta lainsäädännöstä johtaa myös erityisesti naisiin kohdistuviin irtisanomisiin

tämä transaktiovero tai finanssitransaktiovero olisi siinä mielessä pankkiveroa parempi ratkaisu tai oikeastaan ratkaisu jota tarvitsemme pankkiveron rinnalla sen vuoksi että tällä finanssitransaktioverolla olisi myös markkinoita hillitsevä vaikutus eli sillä voitaisiin jossakin määrin ennalta ehkäistä tulevien kriisien syntymistä tai ainakin lievittää niitä

hallitus tekee oikeistolaista sosiaalipolitiikkaa jossa hoivavastuu vyörytetään julkiselta yksityiselle

se pakottaisi pankit ja muut rahoitusmarkkinoiden toimijat vähentämään lyhyen aikavälin spekulaatiota ja keskittymään pitkän aikavälin investointeihin eli markkinat olivat ennakoitavampia ja turvallisempia

erityisen räikeä sukupuolittunut ja eriarvoisuutta kasvattava arvovalinta on päivähoitoon tehdyt leikkaukset ja subjektiivisen päivähoito oikeuden poisto työttömien vanhempien lapsilta

toisin kuin joissain puheenvuoroissa on annettu ymmärtää tätä rahoitusmarkkinaveroa tai finanssitransaktioveroa joksi sitä myös kutsutaan ei välttämättä tarvitsisi ottaa käyttöön globaalisti vaan se voitaisiin ottaa käyttöön myös alueellisesti

esimerkiksi tärkeiden finanssikeskusten kuten britannian usan ja saksan mukanaolo olisi tässä tapauksessa tietysti tärkeää

vakavasti otettavat sijoittajat arvostavat vakaata toimintaympäristöä yhteistyökumppaneita ja niin edelleen

siksi subjektiivisen päivähoito oikeuden purkaminen heikentää ennen muuta naisten työssäkäynnin edellytyksiä

on myös mahdollista säätää finanssivero sen suuruiseksi ettei se haittaisi kaupankäyntiä tai niin että transaktiovero ikään kuin kiristyisi silloin kun tapahtuu lyhyen aikavälin spekulaatiota mutta se muuten olisi niin pieni ettei sitä juuri huomaisi tai että se ei haittaisi normaalia kauppaa eikä tuntuisi normaalin kuluttajan kukkarossa

kiinnostavaa muuten on että kolme ministeriä teki päätöksiä kuunneltuaan kolmeatoista miespuolista talousasiantuntijaa ja nyt täällä naisten puheenvuoroja kuuntelee hallituksen ministereistä ainoastaan yksi jäljellä oleva nainen

muistutan edustajia siitä että suomen hallitusohjelmassahan luvataan selvittää innovatiivisia rahoitusmekanismeja joilla voitaisiin osallistua kehitysrahoitukseen

rahoitusmarkkinavero voidaan nähdä tällaisena ratkaisuna eli samalla kun rahoitusmarkkinavero ennalta ehkäisisi kriisien syntymistä sillä voitaisiin kerätä rahaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseen tai kehitysrahoitukseen

miten ministeriössä ollaan turvaamassa se että lasten ja nuortenpsykiatrian määrärahat riittävät paremmin kuin aikaisemmin ja että ne menevät kunnissa sinne minne ne on tarkoitettu

arvoisa puhemies

pääministeri kiviniemi sanoi talousarvioesityksen lähetekeskustelussa että jokaisella työikäisellä ja työkykyisellä suomalaisella on oltava mahdollisuus ja velvollisuus osallistua hyvinvoinnin ylläpitoon ja työntekoon

sata komitean yhtenä tehtävänä oli parantaa työn tekemisen mahdollisuuksia tehdä työnteko kannattavaksi ja poistaa köyhyyttä

tästä näkökulmasta oli hyvin suuri pettymys se että hallitukselta ei lopulta riittänyt yhteisymmärrystä työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamiselle

mitä mieltä olette arvon ministerit olisiko minkäänlaista mahdollisuutta edistää tätä tarveharkinnan poistamista tai sitten puolison tulorajan korottamista vielä tällä hallituskaudella

olin säätytalon hallitusneuvotteluissa neuvottelemassa työryhmässä jossa sovittiin sosiaalipolitiikkaan ja terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset sekä työelämän kehittämiseen ja tasa arvoon liittyviä asioita

mutta tässä lyhyessä puheenvuorossa keskityn nyt vain sosiaaliturvaan ja puhun sitten myöhemmin huomenna palveluista ja työelämäkysymyksistä

tämä tarkoittaa yhdistettynä vielä siihen että kunnallisverotuksessa perusvähennys nousee sitä että nuorten pitkäaikaistyöttömien ja työttömyyskassoihin kuulumattomien työttömien eli juuri niiden jotka tässä yhteiskunnassa ovat kaikkein köyhimpiä tulot nousevat tuntuvasti

ja vaikka täällä on kritisoitu sitä että toimeentulotuki ei tuon enempää nouse niin täytyy todeta että on aivan perusteltua tehdä korotus nimenomaan tähän ensisijaiseen perusturvaan siten että yhtä aikaa nostetaan asumistukea ja toimeentulotukea koska jos olisi nostettu yksinomaan toimeentulotukea tai pistetty paino sinne niin se olisi puolestaan syönyt perusturvaa

se ei ole perusteltua koska tiedetään että toimeentulotuki on tarveharkintainen ja sitä pidetään kyykyttävänä ja ihmisiä kiusaavana ja jopa alistavana

myös köyhyystutkijat ovat juuri tätä mieltä

eräskin köyhyystutkija äskettäin sanoi että jos hän kuulee että poliitikot puhuvat toimeentulotuesta tai kiinnostuvat toimeentulotuesta niin hän poistaa varmistimen

näin tarveharkintainen toimeentulotuki voi vähitellen palautua alkuperäiseen tarkoitukseensa eli nimenomaan tilapäiseksi kriisiavuksi

toisin kuin on julkisuudessa esitetty korotettavien haitta ja valmisteverojen vaikutukset hintoihin eivät heikennä toimeentulotuen saajien taloudellista tilannetta koska toimeentulotukinormi on puolestaan sidottu hintaindeksiin

pelkkä työmarkkinatuen nostaminen olisi kohdentunut sosiaalisesti erittäin epäoikeudenmukaisesti eli etu olisi noussut sitä suuremmaksi mitä parempituloisesta on kysymys

kuten sanoin jos taas toimeentulotukea olisi nostettu yksipuolisesti ilman että työttömän työmarkkinatukea tai perusturvaa nostetaan niin silloin se olisi taas syönyt perusturvaa ja se ei ole tarkoitus

työmarkkinatuen puolison tarveharkinnan poistamisesta me saimme tässä hyvinvointityöryhmässä hallitusohjelmaan ainoastaan sellaisen kirjauksen että sitä selvitetään

minkäänlaiseen rahamerkintään siihen että raamiin olisi merkitty työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamiselle välttämättä tarvittavat rahat meidän rahkeemme eivät tässä ryhmässä riittäneet koska siihen emme saaneet rahaa

mutta toivon sydämestäni että tähän asiaan tällä kaudella vielä palataan koska me tarvitsemme myös sellaisia keinoja jotka mahdollistavat sen että ihmiset voivat itse pyrkiä ulos köyhyydestä tarvitaan reittejä ulos köyhyydestä ja siinä nimenomaan puolison työmarkkinatuen tarveharkinnan poistaminen on se kaikkein ensisijaisin ja kaikkein kiireellisin keino joka täytyy toteuttaa

arvoisa puhemies

siksi peruskoulutuksen määrärahoja pitää suunnata viihtyvyyden parantamiseen opiskeluympäristön kehittämiseen ja lasten ja nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen

oppilaiden fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin takaamiseksi pitäisi panostaa voimakkaasti oppilashuollon ja oppilaanohjauksen parantamiseen

tulee olla tarkkana ettei kunnille uuden oppilashuoltoa koskevan asetuksen myötä anneta tehtäviä joiden toteuttamiseen niillä kuitenkaan ei ole tosiasiassa varaa

arvoisa puhemies

jossain kohtaa koulutusjärjestelmässä mennään todella pahasti metsään jos ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja jää täyttämättä jossakin puolella suomea ja samaan aikaan ammattikoulupaikkoja ei riitä niitä haluaville erityisesti pääkaupunkiseudulla

tämän laman aikana korkeasti koulutettujen työttömyys on kuitenkin kivunnut ennätyslukemiin ja täydennyskoulutukselle on akuutti tarve

äskettäinhän oli helsingin sanomissa laaja artikkeli jossa todettiin että silloin kun demarit ovat olleet hallituksessa paljon vähemmän on parannettu köyhien asemaa kuin nyt kuin niinä kausina kun porvarit ovat olleet hallituksessa

korotukset näyttävät kuitenkin suurilta vain paperilla sillä suuri osa niistä valuu erilaisten yliopistoja edelleen koskevien valtion tuottavuusvaatimusten täyttämiseen kasvaviin palkkakustannuksiin ja tilakustannuksiin

kyllä teidän täytyisi nyt kriittisesti katsoa sitä omaa politiikkaanne miten sosiaalista se on

kyllä asia itse asiassa on niin että jos väitetään että unohdetaan lapsiperheet silloin kun ei nosteta kotihoidon tukea samalla kun nostetaan työmarkkinatukea niin kyllä tehdään epäterve vastakkainasettelu

kysyisin ministereiltä sitä että jos nyt halutaan parantaa kaikkein köyhimpien asemaa niin olisitteko te valmiit ajamaan sitä että nostetaan kaikkein köyhimpien perusturvaa ilman että nostetaan ansiosidonnaista päivärahaa kaikkein rikkaimmilta

uuden yliopistolain voimaan tullessa yliopistoille langennut työnantajamaksu luvattiin korvata yliopistoille täysimääräisesti

sen vuoksi me tarvitsimme työmarkkinatuen nostamisen lisäksi rahaa myös toimeentulotuen ja asumistuen nostamiseen koska ne ovat kytköksissä toisiinsa

eduskunta hyväksyi uuden yliopistolain nimenomaan siinä uskossa ja niillä lupauksilla että siitä ei koidu yliopistoille lisäkustannuksia

ja kun nyt nostettiin toimeentulotukea niin se tarkoittaa sitä että samalla myös yksinhuoltajien ja esimerkiksi monilapsisten työttömien toimeentulotuen varassa olevien perheiden toimeentulotukea nyt tässä kohennetaan

kela on tarjonnut hallitukselle apua että voitaisiin viisinkertaistaa niiden ihmisten määrä jotka osallistuisivat perustulokokeiluun ja sillä tavalla saataisiin perustulokokeiluun mukaan kaikenlaisissa työmarkkina asemissa olevia ihmisiä ei ainoastaan pitkäaikaistyöttömiä joiden työllistäminen tässä työllisyystilanteessa perustulon avulla on hyvin rajallista

jos me olisimme tehneet sen valinnan että olisimme samalla nostaneet kotihoidon tukea niin emme välttämättä olisi voineet toimia sillä tavalla että meillä olisi riittänyt rahaa myös toimeentulotuen ja asumistuen nostamiseen

se mikä tässä meidän valinnassamme on nyt olennaista on se että me nostimme ensisijaisia etuuksia ja vähensimme toimeentulotukiriippuvuutta

ihmettelen että kun hallituksen suunnasta voivotellaan sitä että rahaa ei ole niin sitten ei oteta kelan suunnasta vastaan sellaista rahaa jolla voitaisiin toteuttaa kunnollinen perustulokokeilu

valtio kohtelee kunnan peruskouluja ja yksityisiä sopimuskouluja hyvin eriarvoisesti

arvoisa ministeri oletteko tietoinen siitä että valtion rahoitusjärjestelmä syventää koulujen eriarvoisuutta ja mitä olette tälle ongelmalle aikonut tehdä

oletteko pohtinut miten valtion rahoitusjärjestelmää voitaisiin kehittää tasapuolisemmaksi jotta se ei pahentaisi koulutuksen eriarvoisuutta

niitä on alueellisilla syillä siirretty sinne missä nuoret tosiasiassa eivät asu ja sitten taas täällä pääkaupunkiseudulla missä on valtavasti nuoria ei riittävästi ole niitä aloituspaikkoja

ongelma on juuri siinä kun tiedetään että koulutuspaikkojen perustamiseen tarvitaan valtion lupa ja helsinkihän ei voi sitä korjata ellei valtio anna niitä aloituspaikkoja

meillä on nyt tämä niin sanottu pakkohaku jolla tavoitellaan kyllä hyvää asiaa elikkä sitä että nuoret eivät olisi jouten vaan hakisivat opiskelemaan mutta siitä seuraa se että nuoret hakevat aloille joille he välttämättä eivät ole motivoituneita ja sitten vievät paikkoja semmoisilta nuorilta jotka olisivat motivoituneita

etteikö meillä pitäisi olla paljon enemmän sellaisia työtapoja joissa työnantaja ja työpaikkaa hakeva ihminen törmäytettäisiin kohtaannutettaisiinili jyväskyläs esimerkiksi on töihinpalvelu joka on saanut aikaan arvoisa rouva puhemies

sitten se on siitä myöskin pähkähullu sääntö tai laki että jos minä haluan mieluummin nostaa työmarkkinatukea kuin mennä opiskelemaan niin eihän minun tarvitse mitään muuta kuin ruksia yhteishaussa semmoiset alat jonne en varmasti pääse niin varmistan itselleni työmarkkinatuen

aitoon räätälöidään sopivia jopa jane todellakin on ollut hirveän surullista seurata kuluneen puolen vuoden aikana sitä miten hallitus kohdentaa nämä säästöesityksensä

elikkä tämä pakkohaku pitäisi kyllä aivan ehdottomasti selvittää ja keksiä sille joku järkevä vaihtoehto putoamme vielä edustajaa kiurusen puheenvuoron ennen kuin alkaa ministeri vehviläisen ossaus ja

rouva puhemies edustajana on totta että hallitus te sanotte että teidän on totta että hallitus pyrkii politiikallaan tekemään suomesta vähemmän aivan pakko leikata mutta tässä poikkeuksessa tilanteessa ensi vuonna sitten kun katsoo tuolla sosiaali ja terveysvaliokunnassa asiantuntijalausuntojen arviointeja siitä miten nämä leikkaukset kohdentuvat niin täytyy sanoa olen sanonut tämän kymmeniä kertoja tässä tilanteessa täytyykin

l tähän varsinaiseen asiaan salissa että ministerit tulevat maailman keino kuluttajia luodessaan kauppasuhteita suomelle tosiasia on se että te viette kaikkein eniten niiltä joilla valmiiksi on tämä aasian investointi ja infrastruktuuripankki aiiböö hirveästi vähiten kaikkein vähiten te viette ylimpään tulokymmenykseen kuuluvilta

miten tämä voisi tukea

l kauppapoliittisia tavoitteita ja myös että te perustelette tämän stmn alalla

tämä on niin että jos alalla houkuttelemaan houkutteleva maa hyvin toimeentuleville hyvin koulutetuille niin täytyy olla houkutteleva maa kaikille ihmisille ei ole rasismia ei vakavaa tämä politiikka mitä te teette ettekä kanna minkäänlaisia seurauksia siitä kuinka paljon te lisäätte nimenomaan toimeentulotukiriippuvaisten ihmisten määrää

öä ruotsissa on jo vuosikausia joka viides suurista yrityksistä ollut itse asiassa maahanmuuttajataustaisen henkilön perustama ja sitä paitsi mitä säästöjä siitä tulee kun kunnat joka tapauksessa joutuvat maksamaan ne toimeentulokulut mikäli pystyvät

siellä on että voisivat perustaa uusia yrityksiä olemme kuulleet sellaista esimerkeistä kuluisi poliitikko turvapaikanhakijat olisivat halunneet liikkua ja myydä paljon esimerkiksi semmoista harkinnanvaraista jota ei ole hygieniapassiani sielu edes pienessä mittakaavassa mahdollisti oppia ja ja siten että onko tarkoitus että normipurrut myöskin koskevat näitä aloja ja syrjintää ja ja rasismi sitten myönnetä kun kunnilta rahat loppuvat

arvoisa puhemies

tsernobylin onnettomuus on meidän yhteistä historiaamme meidän kaikkien riippumatta siitä uskommeko ydinvoiman turvallisuuteen vai emme

ydinvoiman kannattajat sanovat nyt ettei pidä ajatella tsernobyliä koska uusi tsernobyl ei ole mahdollinen

tieteeseen kuuluu edistysusko luottamus siihen että riskit ovat eliminoitavissa ja että esimerkiksi ydinjäte osataan jonakin päivänä tehdä täysin vaarattomaksi ja että säteilevää ydinjätettä voidaan jonakin päivänä käyttää vaarattomalla tavalla hyödyksi

on totta ettei tiede kehity ilman luottamusta ihmisen kykyyn korjata tietomme puutteita mutta yhtä lailla kehityksen jarruna on ihmisen horjumaton luottamus sen riittävyyteen mitä tähän mennessä olemme ymmärtäneet ja oppineet

oikeastaan tieteen ja teknologian edistyminen on ollut mahdollista juuri sen ansiosta ettei mikään aikaisemmin saavutettu ole ihmiselle tähän mennessä riittänyt

minun onkin vaikea ymmärtää miksi jotkut tässä salissa istuvat ihmiset jotka muuten esiintyvät mielellään edistyksellisyyden airuina ja edustavassa valossa haluavat panostaa johonkin niin taantumukselliseen ja takapajuiseen energiamuotoon kuin ydinvoima

miksi valita ydinvoima kun voisi valita päästöttömän kestävän kotimaista työvoimaa työllistävän kotimaista raaka ainetta käyttävän ja suomen elinvoimaisuutta ruokkivan ja edistävän vaihtoehdon

ydinvoima on vanhentunut neuvostoliittolainen keksintö joka meidän pitäisi jättää taaksemme yhtä ehdottomasti ja lopullisesti kuin ne jotka joutuivat tsernobylin asuinkelvottomasta kylästä pakenemaan taakseen katsomatta koskaan palaamatta

viime kädessä kyse on siitä onko meillä uskallusta myöntää että virhe erehdys harhaluulo ja itsepetos ovat mahdollisia myös silloin kun puhumme ydinvoimasta

pitäisi älyllisen rehellisyyden nimissä myöntää esimerkiksi se kylmä tosiasia että ydinvoimaonnettomuuden seurauksia on mahdotonta tehdä tyhjäksi hyvittää ja korvata täysimääräisesti

voiko sen autiutta korvata täysimääräisesti

arvoisa puhemies

uraanikaivos on turvallinen normaalitilassa kun päästöä ympäristöön ei joudu

uraanin kuljettaminen on turvallista jos kuljettaminen sujuu ongelmitta

ydinjätteellä ei voi tehdä mitään pahaa

ydinvoimalaenergiaa tuottava yhteiskunta on demokraattinen ja ehjä jos kaikki luottavat toisiinsa eikä ydinvoimaloita tai ydinjätettä tarvitse sen kummemmin vartioida mahdollisilta terrori iskuilta tai vihollisen hyökkäyksiltä

kysyisin ministeriltä

nythän meillä on sellainen järjestelmä että voidakseen tehdä työtä työttömänä täytyy hakea starttirahaa mutta on ikään kuin estetty se että jos on ansiosidonnaisella niin silloin ei saa toimia yrittäjämäisesti

ydinvoima on epäeettinen vaihtoehto juuri sen vuoksi että toteutuessaan ydinvoimaonnettomuus tuottaa sellaista tuhoa etteivät seuraukset ole millään varsinkaan rahalla hyvitettävissä

miksei ole löytynyt vakuutuslaitosta joka ottaisi korvattavakseen ydinvoimaonnettomuuden seuraukset